tähän kiinnitettiin huomiota ja tässä on oikeastaan se ongelma joka tarjoaa vahvan kritiikin myös monien kuntien jätehuoltoon koska siellä poltto on nähty siksi pelastavaksi tekijäksi ei kierrätys tai uudelleenkäyttö

sitten liian pitkälle on taas menty siinä että näitä on ohjattu myös terveyspalvelujen hankintoihin yksityistämisen puolelle jota en pidä terveenä

kähkönen totesi niin kyllä ne voimat jotka ajavat soita turvetuotannon käyttöön ovat hyvin vahvoja

mustajärven puheenvuoroon viitaten ja siihen kun hän siteerasi ed

nyt on yritetty ja yritetään muun muassa valtakunnallisilla alueiden käytön tavoitteilla tällä vat menettelyllä rajata soiden käyttöä niin että niitä käytettäisiin turvetuotantoon ainoastaan silloin kun on kysymyksessä ojitettu suo eikä luonnontilaisiin soihin mentäisi ollenkaan

zyskowicz olisi nyt täällä debatoimassa tästä mitä hän tuolloin oli mieltä kun asia oli lähetekeskusteluvaiheessa

kysymyksessä on siis kansaneläkelaitoksen oikeus saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja

biojätteen hyötykäyttö nimenomaan niin että siitä valmistettaisiin metaania ja sitä voitaisiin käyttää hyvin laajasti muun muassa liikennepolttoaineena on ollut näissä meidän keskusteluissamme myös mukana

tässä toisen käsittelyn yhteydessä on syytä todeta että vammaisten oikeudet eivät ole maassamme toteutuneet lainsäädäntö on kesken

aina se tuottaa myös enemmän hiilidioksidia kuin kivihiili

valtiovarainvaliokunnan mietinnön yhteydessä oli säkenöivän mie eriävä mielipide ukko joka lähtee siis siitä on vastalause joka lähtee siitä että tuen tulee olla vastikkeellista jos sitä annetaan takauksen realisoituessa

mitä tulee energiansäästölamppuihin ja niiden palautusjärjestelmään niin valiokunnassa oli kyllä laajalti myös se käsitys että se voitaisiin tehdä jo nyt niin että ei olisi tätä ostovelvoitetta koska kaikissa kaupoissa ja myyntipisteissä joissa myydään elohopeaa sisältäviä lamppuja on myös velvoite käytetyn energiansäästölampun vastaanottamiseen

muun muassa tästä kansanedustajat jotka kuuluvat täällä tähän niin sanottuun vamyt eli vammaistyöryhmään kuulivat tänään siitä noin tunti sitten

kotkassa todella on tällainen kotka mills niminen tehdas toimija joka seuraa stora enson jälkiä tuolla kotkansaarella

muitakin vaatimuksia pankille asetetaan muun muassa että se ei saa jakaa osinkoa kolmeen vuoteen

mutta tämä kysymys tulkkipalveluista on ollut ongelmallinen kaiken kaikkiaan niiden saaminen ja se kuinka valmiita ollaan niitä tilaamaan silloin kun tarvitaan

arvoisa puhemies

kysymys on nyt sitten volyymeistä miten paljon voidaan ottaa vastaan ja miten hyvin vastaanottokäytännöt on kehitetty

mielenkiintoinen on myös ed

se voi olla vammaisen maahanmuuttajan kysymys kysymys voi olla nimenomaan kuuroista henkilöistä ja niin edelleen

kuitenkin esimerkiksi kotkan torilla eläkeläisten vastaukset ovat kyllä toisen suuntaisia ja nekin joilla menee hyvin ovat huolissaan eläkeläistovereistaan niistä joilla ei mene niin hyvin

uusipaavalniemen eriävä mielipide talousvaliokunnan lausunnon yhteydessä

eli kyllä tässä olisi voitu jo ottaa pitempi askel jos olisi haluttu

tässä nämä erilaiset sijoittajat lukevat näitä loppunumeroita ja se voi olla ongelma tämän tehtaan tulevaisuuden kannalta

mutta jälleen kerran vammaisen oikeudet saada palveluja ja yleensäkin vammaisen ihmisen mielipiteen huomioon ottaminen ovat ongelma ja mitä vaikeampivammainen henkilö on sen suuremmin tämä oikeuden puuttuminen näyttäytyy

näin ollen muistakaamme se että terveydenhoito kallistuu se yksityistyy yhä enemmän lääkkeiden hinnat nousevat ravinnon hinta nousee energian hinta nousee

mutta kaiken kaikkiaan tämä asia on suuri ja vastikkeetta ei pidä tukea myöntää

viittasin hänen puheeseensa ja nimenomaan puhuin näistä teidänkin mainitsemistanne yrityksistä jotka hyötyvät kuntien taloudellisen ongelman kustannuksella ja sen ongelman kustannuksella että kunnat eivät pysty palkkaamaan lääkäreitä

olen sitä mieltä että hallituksen pitäisi todella kohdistaa huomionsa pieni ja keskituloisten ihmisten ja pienituloisten eläkeläisten kysymykseen ihan uudella tavalla

kun nyt tiedämme että ollaan valmistelemassa myöskin tätä de minimis tyyppistä lainsäädäntöä suomeen niin se vaikuttaa epäsuorasti niin että kolmannen sektorin toiminta joka varsin usein on se ainut jota vammainen on saanut palveluina uhkaa tyrehtyä

tässä kohdin voidaan todeta että nämä vammaisten oikeudet kaiken kaikkiaan vaativat maassamme vielä kehittämistä ja tulkkipalveluja kehittävä yksi

ongelma on siinä että kuntien palvelut yksityistetään niin pitkälle että ne eivät enää pysty omaa vaihtoehtoaankaan tuomaan esille ja silloin seuraavassa vaiheessa kun jälleen tehdään sopimuksia on monopoli siinä mielessä että on vain yksityinen tarjoaja tai ehkä pari yksityistä tarjoajaa eikä kunnalla ole omaa mahdollisuutta puhujalistaan edustaja erkki

on hyvä että hallitus on tuonut tämän esityksen eduskunnalle laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkipalvelusta ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

elders on hyväksynyt ensimmäsikäsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen rakeistuksen toinen käsittely on päättynyt asiaan

eri kunnissa on tullut eri tavalla näitä palveluita

ajelin oven auki

ei ole

istunto josta seuraa täysistuntoon tiistaina kuudes lokakuuta kello neljätoista tämä täysistunto päät yksi näistä

tästäkin huolimatta varmasti joudumme toimimaan edelleenkin lainsäädäntöteitse myös sen puolesta että todella vammaisen ihmisen asema pystyttäisiin saamaan mahdollisimman lähelle sellaisen ihmisen mahdollisuuksia jolla ei asianomaista vammaisuutta ole

tässä käytetään erittäin kummallisia käsitteitä ja kuitenkin loppujen lopuksi on kysymys saksalaisten ison britannian ja yhdysvaltojen pankkien sijoitusten turvaamisesta irlannissa

viittomien tarjoamista esimerkiksi yleisradion lähetyksissä olisi todella tärkeää lisätä myös tekstityksen lisäämisen ja puheen kautta tapahtuvan tiedottamisen lisäksi

arvoisa puhemies

se on hienoa

se on äidinkieli ja monen maan julkista palvelua tuottava yleisradioon verrattavissa oleva televisiokanava antaa jo näitä palveluja huomattavasti enemmän kuin meillä

sitä ei voi unohtaa

sen vuoksi suhtaudun edelleenkin kriittisesti siihen mitä ympäristöministeri sanoi että suomi on katsonut ettei kaikkia typpipäästöjä tarvitsisi rajoittaa

siinä mielessä viittomien mukaan tuominen erilaisiin juhlallisuuksiin juhlapuheiden yhteydessä ja muutenkin olisi paikallaan

pulliaiselle kiitoksia tuosta puheenvuorosta

typpi lisää etenkin viherlevän kasvua alkukesästä ja siitä seurauksena jatkossa ovat sitten sinilevän kukinnat kun nämä orgaaniset viherlevät laskeutuvat syvänteisiin ja siellä sitten hapettuvat ja kuluttavat happea

vuoden loppupuolella olette varsin montaa hallituksen esitystä joutunut kritisoimaan yhdessä opposition kanssa

mutta kyllä paljon tekemistä on ja myöskin tuon kokonaislakiesityksen tuominen joka koskee vammaisuutta ja vammaisten ihmisten elämää on edelleenkin odotuttanut itseään

tynkkysen tunnemme erittäin osaavana ilmastoasiantuntijana ja hänen tehtävänään on ollakin valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana

tynkkystä kyllä laajasti pidetään juuri ilmastopoliittisena asiantuntijana ja hän osaa sen

asko seljavaara kyseli tietääkö kukaan ympäristövaliokunnasta mitä vedenalaiset räjäytykset merkitsevät kun maakaasuputken edestä kallioita räjäytellään

mutta tässä kohdin osakeyhtiölain kohdalla mihin ed

pulliainen viittaa uskon myös näin että hän ei tässä nyt ollut ihan omalla alallaan ja luottaisin mieluummin ed

miinoja on yritetty räjäyttää huonolla menestyksellä mutta suunnitelmat lienevät ettei tasaamista siis suoriteta räjäyttämällä vaan täyttämällä nämä epätasaisuudet kalliomurskeella

pulliaiseen näissä asioissa

arvoisa puhemies

mutta kaiken kaikkiaan tämä on huonoa lainsäädäntöä niin kuin oli tänään aikaisemmin jo yliopistojen kohdalla työttömyysturvakysymyksessä

laukkanen puhui äsken ihan oikeaa asiaa vastatessaan ed

kyllä se oli aikamoinen ryöpytys minkä kohteena yle ja mediamaksu yleensäkin ylen talous oli silloin kun vahvat linnakkeet tuolta mannerheimintien toiselta puolelta ampuivat täysillä ja silloin kyllä päivästä toiseen oli tämä sama jumputus

arvoisa herra puhemies

akaan penttilä käytti puheenvuoron jossa hän puhui lähinnä itämeren itärannikon päästöistä ja siteerasi lehtiartikkelia

arvoisa puhemies

se on myös hyvin perusteltu siinä on yksityiskohtaista tietoa nykytilanteesta myös ihmisten näkökulmia on avattu tähän

sukari tavallaan tuomitsi vapaavuoren kannan koska vapaavuori ei antanut periksi sukarin vaatimuksille maakuntakaavaan liittyen ja totesi että kyllä minulla on maan hallituksessa muita ystäviä kuin sitten vain tämä ei ystävä vapaavuori

siinä ihmisiä kyllä jonkin verran johdettiin myös harhaan siinä kuinka paljon heille oltiin ikään kuin tuomassa pakosta uutta maksettavaa

toteaisin että tämä historiallinen tapa tavallaan että voi olla alkoholin vaikutuksen alaisena ja samalla kuljettaa vesikulkuneuvoa on kestämätön

tosiasiassa mediamaksu olisi laskenut menoja niiden kohdalla jotka maksavat tv luvan

meillä on ollut varsin voi sanoa värikäs eläin ja ympäristönsuojeluvuosi tässä takana

arvoisa herra puhemies

näin ollen nyt pääministerin läsnä ollessa on hyvä saada tämä sanoa että pääministerillä on hallitus josta vahva taustarahoittaja jonka rahoittaminen ei ole ollut avointa niin kuin täällä on vaadittu toteaa että on siellä sitten muita ystäviä

mutta tietysti tämä näkökulma siitä että on ihmisiä jotka eivät lainkaan käytä ylen palveluja on totta mutta he ovat tietysti varsin minimaalinen joukko ja sitten ovat tietysti kuurosokeat vielä tähän lisäksi

sitä on selitetty muun muassa siten että joskus aikaisemmin on pitänyt olla tilaisuus ottaa se yksi grogi tai kaksi että pysyy ikään kuin lämpimänä

kun kansakunnan tilan tiivistää voi maailmanlaajuisen laman jälkeen ja ikääntymisen oloissa todeta että meillä ei ole tiedossa tulevaisuudessa riittäviä varoja kansalaisille antamamme hyvinvointilupauksen täyttämiseen

maa ja metsätalousministeriönkin hallinnon alaisena oleva metsähallitus ja sen luontopalvelut jotka tietysti saavat sisältöohjausta ympäristöministeriöstä ovat olleet paljon keskustelun kohteena

totean tässä vain että tämä sama tapa on aina esillä

syynä tuolloin talebanin aikana tapahtuneeseen vierailuun oli se että haluttiin tutustua mitä silloin vallalla ollut lähes täydellinen poliittinen ja taloudellinen saarto aiheutti kansalaisille

kun tulee taloudellisia velvoitteita niin silloin todetaan että ne ovat turmioksi taloudelle eikä niiden ympäristöhyötyjä sitten niinkään enää muisteta

tämähän ei tietysti fysiologian näkökulmasta edes ole oikein

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri mitä luulette pääministerin tässä tarkoittavan ja millä tavalla ikään kuin tämä lasku sitten tulee maksettavaksi kansalaisille kun ei hyvinvointilupausta voida täyttää

aloitan tämän ikään kuin vastauspuheenvuorolla ed

alkoholin käyttö lisää lämmönhukkaa ihmisessä jotenka tämäkin on täysin vanhentunut ja vääristynyt peruste

erityisesti köyhät ihmiset erityisesti naiset ja lapset kärsivät siitä eivät taleban taistelijat joita saudi arabia ja muut alueen feodaalivaltiot rahoittivat edelleenkin

niin kuin täällä jo todettiin budjetissa leikattiin hallituksen esityksessä aika tavalla luontopalvelujen toimintamahdollisuuksia ja nyt eduskunta on pystynyt osin tätä leikkausta helpottamaan ja paikkaamaan

laukkanen viittasi että kunnat heikentävät kulttuuripalveluja lopettamalla vaikkapa nyt museoita ja myöskin pienten koulujen kohtalo on ongelma ja kouvola ed

keskikokoisista keskussairaaloista yleensä nämä spesialistit ovat aika pitkään puuttuneet ja heitä on kaiken kaikkiaan vähän esimerkiksi kymenlaakson sairaanhoitopiirin keskussairaalassa pahimmillaan yksi silmälääkäri joka tekee sitten näitä cataracta eli harmaakaihileikkauksia

mutta myös soiden ojittaminen soiden käyttö turpeennostoon ja metsäojitus ovat sellaisia toimenpiteitä jotka lisäävät rehevöitymistä

yk oli täysin boikotin takana

luontopalvelujen ja koko metsähallituksen tulevaisuus on tietysti kiinni siitä minkälainen organisaatio syntyy

täydellinen nollatoleranssi on ehkä vähän sama asia kuin on tupakkapuolella että alkaa paras olla hyvän vihollinen

ei näitä kulttuuriasioita voi aina ihan sillä tavalla mitata kuinka monta kävijää on museossa ja kouvolassa esimerkiksi ollaan hyvin valmiita lopettamaan museotoimintaa

tällaisessa tilanteessa kun laitetaan liikkeelle palvelusetelijärjestelmä niin sen lisäksi että se lisää asiakkaita yksityiselle sektorille esimerkiksi kouvolan silmäasemalla niin se myöskin imaisee helposti sen viimeisen silmälääkärin sieltä keskussairaalasta tekemään niitä toimenpiteitä siellä kun kerta se kysynnän määrä kasvaa siellä kouvolassa ja kuten tiedämme kaiken kaikkiaan suomessa on silmälääkäreitä aika vähän

itse haluaisin painottaa niin kuin täällä ministeri anttilakin suomen elintarviketeollisuuden tulevaisuutta nimenomaan niin että teollisuuden raaka aineet syntyvät puhtaassa ympäristössä salmonellavapaassa ympäristössä gmo vapaassa ympäristössä

on todella kummallista että tätä suuren hotellin rakentamista perustellaan sillä että pissalle pitäisi päästä tai että vaikeasti liikkuvat ihmiset pääsevät nauttimaan kansallispuistosta

tällä hetkellä vaikuttaa siltä että on kysymyksessä katto jonka pintaan kohdistuu maa ja metsätalousministeriöstä ja ympäristöministeriöstä vaikutus joka sitten tämän katon läpi siivilöityy eteenpäin niin että ympäristöministeriöllä ei olisi tulevaisuudessa suoraa ohjausta ohjausmahdollisuutta luontopalveluihin

kansalaisjärjestöt pitävät usein yllä näitä museoita kunnat hiukan niitä tukevat ja tämä on se lähtökohta

siellä oli muuten suomalaisia edelleenkin hyvin kunnioitettavalla tavalla muun muassa lähetystyöntekijöitä jotka olivat jääneet maahan jo kymmeniä vuosia aikaisemmin ja he jatkoivat lähinnä terveydenhoidon toimintaa todella merkittävä asia

eli tässä kohdin pidän tätä ed

tähän ei tietenkään rikin vähentäminen ole ratkaisu vaan nimenomaan pitäisi saada typpioksidit pois pakokaasuista eli katalysaattorit ovat sitten käytettävissä

meillä on tuossa vieressä kansallismuseo sitten on nykytaiteen museo ja kotkassa on vellamo jossa on suomen merimuseo ja kymenlaakson museo

kaivoksia perustetaan jatkuvasti useat tunturit on otettu lähinnä etelän ihmisten ilottelukeskuksiksi ja niiden ympäristö on tuhottu luonnon näkökulmasta

niin ministeri teki

mielestäni kuitenkin gmo on tuotantovälineenä sellainen että eri syistä muun muassa eettisistä syistä varsin suuri osa ihmisiä ei halua sitä käyttää jolloinka se luo joka tapauksessa meille jos me olemme gmo vapaa alue myyntimahdollisuuden vientimahdollisuuden suomalaisille puhtaille elintarvikkeille

näimme siis naisten kurjan aseman ja tyttöjä salaa lukemaan opettavia henkensä kaupalla opettavia ihmisiä

se muuten on ensimmäinen rakennus kansallismuseon rakentamisen jälkeen joka on nimenomaan museaalista tarkoitusta varten historiallista ja museaalista tarkoitusta varten rakennettu ja siinä oli aika pitkä väli

toivon että arvoisa ministeri voi tätä näkökulmaa sitten selvittää

tässä valiokunnan mietinnössä viitataan myös merimetsoihin merimetso on hallituksen vaakunalintu koska se mainitaan myös hallitusohjelmassa

talebanit siis nuo oppilaat jotka olivat usan cian ja pakistanin sotilastiedustelun luomus olivat vallassa ja valvoivat kaikkea

mutta siitä olen kyllä tietoinen että ortopedejä tällä hetkellä on todella vähän myöskin kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

luontojärjestöt muun muassa ovat edelleenkin tässä asiassa varovaisen ainakin jonkin verran pessimistisiä

siellä sitten käy vielä ole alle teollisen tuotteen meistä anteeksi temistä ministeri pekkarinen vielä toteamassa että kyllä se nyt on ihan liikaa suojeltu tuo paikka eli lappi

siellä käy nimenomaan ostopalveluina helsingistä sekä meilahdesta että töölöstä todellakin varmasti erinomaisia kollegoja tekemässä ne operaatiot mutta kotkasta varsinaisesta sairaanhoitopiiristä he puuttuvat ja tämä jälleen imee näitä ortopedejä pois julkiselta sektorilta

merimetson aiheuttamia ongelmia selvitetään

tuohon ed